jos lähden tästä viimeisestä liikkeelle tässä kyllä nyt miljardit jotka ovat julkisia miljardeja ja yksityisiä miljardeja noin vain siirtyivät puolelta toiselle

ellei saada uutta kasvua aikaan ellei kulutuksesta vähennetä tarpeettomimmasta varsinkin tuontikulutuksesta ja satsata entistä enemmän koulutukseen tutkimukseen yrittäjyyteen heikosti meille käy lännen ja sitten valtio varain ministeri urpilainen varmaan semmosen kolmeen minuuttiin tämän mahtavan kanssa

ensinnäkin niin pitääkin olla mutta viime kädessä elinkeinopolitiikka on koko hallituksen yhteistä puuhaa ettekä te voi mennä siinä toinen toisenne selän taakse

on saatava arvokkaampaa kalliimpaa korkeampaan osaamiseen pohjaavaa tuotetta puusta

se kertoo sellaisesta epäsosiaalisuudesta jolla ei pitäisi olla tänään enää sijaa sellaisessa poliittisessa liikkeessä joka mainostaa itseään hyvin vahvasti tällaiseksi sosiaalisen omantunnon puolesta ja pohjalta ratkaisuja tekeväksi

demokratiassa kuitenkin enemmistön kanta voittaa

se on uusiutuvana luonnonvarana erinomainen raaka aine myös sellaisiin tuotteisiin joiden olemassaoloa itse asiassa me emme tällä hetkellä vielä edes tiedäkään

arhinmäki sanoo että jos nämä yli kolme miljoonaa tiliä rikki jos ydinvoimamiljardit käytettäisiin nyt sitten täällä toisella puolella ikään kuin ne olisivat valtion minun tai tämän salin käytettävissä noin vaan ne miljardit jotka voitaisiin heittää tuonne

ja edustaja soini edustaja soini haistaa haaskat hirveän hyvin mutta nyt minä sanoisin veljellisesti edustaja soinille

arvoisa puhemies

näissä molemmissa suhteissa nyt menee pahemman kerran pieleen ja siitä se ystävällinen mutta rakentava moitteen sija joka teidän suhteen on pakko sanoa

nyt kun on tilanne jossa nämä velkamaat uhkaavat kaatua ja joutua vaikeaan tilanteeseen velkojiensa kanssa kysymys on kenen tehtävä nyt on jos jätetään ne velkamaat hetkeksi syrjään huolehtia siitä että ne velkojapankit ja muut rahoittajat pysyvät pystyssä

edellä olevan perusteella eduskunta katsoo että hallitus on toiminnallaan hylännyt kunnalliseen itsehallintoon nojaavan uudistustyön unohtanut palvelut lähtenyt suurkuntien tielle ja ajanut kuntakentän sekasortoon

nyt satsataan tutkimukseen koulutukseen jos se lähtee sieltä päästä satsataan puun kasvatukseen sekä rahaa lisää että organisoidaan elinkeinoelämän ja valtiovallan yhteistoimin voimavarojen allokointi niin että niistä saataisiin niillä toimilla entistä tehokkaampi lopputulos

tällaisia aloja ovat esimerkiksi tuulivoimateknologia ja tuotanto siellä tarvittavat erilaiset komponentit ja joukko muitakin

vielä muistutan todellakin siitä että eihän kysymys ole nyt vain ruuasta vaan nämä muutkin äsken mainitut hyödykkeet ovat sellaisia että tavalliseen pienituloiseen kansalaiseen joka tarvitsee bussia joka asuu vuokralla joka tarvitsee lääkkeitä joka sairastaa jnp

arhinmäki jossakin hyvin vanhassa sosialismissa mikä ei kaiketi koskaan missään toteutunutkaan joillakin oli tällaisia ajatuksia mutta älkää nyt viitsikö haikailla tällaisten perään

arvoisa puhemies

no niin ministeri bernerillä olisi puheenvuoro mutta tuleeko kysymys nyt oikein nopeasti

se on koko kansakunnan yhteinen asia

erittäin nopeasti

miten te aiotte huolehtia siitä että myös jatkossa kansalaiset saavat postinsa ajallaan

keskusta on ollut valmis arvonlisäveron korottamiseen ja vielä vähän enemmänkin kunhan näihin veroihin ei kosketa näitten välttämättömyyshyödykkeitten arvonlisäveroon ei kajota

osaisiko ministeri tiilikainen nyt vastata

täällä sitten hallitusneuvos lepistön puheenvuoroon viitaten ja yleisradion tv toimituksen erään toimittajan toimesta jonka nimeä nyt en muista on päivästä toiseen pyöritetty sitä väitettä että nyt tässä syntyy tilanne jossa sähköä syntyy suomessa niin paljon että sitä viedään

varmaan sellaisiakin asioita on joita olisi voitu tehdä vähän enemmän ja paremmin mutta totta kai me olemme työllisyysvaikutukset käyneet moneen kertaan läpi siitä ei ole hetkenkään epäselvää

hoitakoot ranskalaiset omat pankkinsa hoitakoot saksalaiset omat pankkinsa amerikkalaisetkin omat pankkinsa eikä niin että se laitetaan ervvhen heinäkuuhun asti ja evmään siitä eteenpäin meidän yhteisesti maksettavaksi rahoitettavaksi niin kuin nyt tapahtuu

lain käsittely meni pikkasen myöhänlaiseen joulukuussa

eu meiltä suorastaan vaatii mittavaa uusiutuvan energian lisäämisen ohjelmaa kansallisesti se on suuri intressi ja mahdollisuus meille lisätä uusiutuvaa energiaa käyttää niitä hyödyntämättömiä energiavoimavaroja uusiutuvia sellaisia hyväksi

tällä viikolla maanantaina komissio ilmoitti että se hyväksyy suomen järjestelmän tässä niin sanotussa esinotifikaatiossa prenotifikaatiossa ja minä uskon että muutaman viikon sisällä myöskin tämä kansallinen lainsäädäntö joka täällä on jo hyväksytty voidaan saattaa myöskin voimaan ja uusiutuvalla energialla tullaan tuottamaan energiaa todella paljon edessä olevien kuukausien ja

minä ymmärrän että työntekijä on palkkansa ansainnut ja hänen pitää se saada ja että kohtuu on joustoissakin ja jos on joustoja niin vastaavasti pitää olla turvaa sille työntekijälle

no totta kai

siis se minkä otin täällä esille ja edustaja tiilikainen vielä kohdensi kysymyksen sitten hallituspuolueidenkin edustajille

siis kannattaa muistaa että ei sähköä kuulkaa voi varastoida kun sitä kuitenkin tuotetaan läpi vuoden likipitäen sama määrä

kyllä niihin bustereihin ja muihin sellaisiin kalliisiin hökötyksiin jotka maksavat paljon jos arvolisävero on mielestäni voikin olisi siinä kylläkin pitääkin kohdentaa arvonlisäveroa reippaasti

tämä hallitus ei avaa tässä ei siinä uusiutuvan paketissa eikä tähän liittyen mitenkään niitä koskihankkeita joita ed

minusta yksi tapa yrittää nyt hoitaa vielä tämä asia sellaiseen järjestykseen josta meillä tuntuu olevan aika laaja yhteinen käsitys olisi se että ennen kuin tuollaiseen ratkaisuun ovi avataan tai mahdollisuus avataan olisi hyvä jollakin tavalla se eduskuntaan tuoda ja ymmärtääkseni asianomainen ministeri ja valtioneuvosto voisi tuollaisen asian sitten tuoda eduskunnan päätettäväksi

ihan oikein meillä päädytään näiden kahden ydinvoimalaitosluvan jälkeen tilanteeseen jossa niin kuin monesti on täällä sanottu useamman kuukauden ajan meillä tuotetaan enemmän sähköä kuin meillä tarvitaan ja totta kai silloin meiltä sähköä viedään ulos

missä ovat ne kasvun panostukset

salolainen tarkoittaa

te olette leikanneet monia niistä ja niin kauan kun te niitä leikkaatte mennään näivettymiskierrettä kaiken aikaa alas

niin kuin edustaja kalmari täällä ihan oikein sanoi niin ei tämä arvonlisäverojärjestelmä tai siinä tehdyt ratkaisut missä sdp on mukana ole ainut

jos jatkossa tulee jotain muuta niin sen päättää sitten seuraava hallitus eikä tällä hallituksella niihin ratkaisuihin ole mitään aikeita puuttua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän ohjelman osalta taitavat muotomääräykset olla selviä siinä että sen pitää suuren valiokunnan kautta kulkea mutta olen kyllä erittäin mieluusti valmis myöskin koko eduskunnalle kertomaan joko sitten kun ensimmäiset lait elikkä nämä syöttötariffit tulevat tänne lakiesityksen muodossa jos eduskunta on valmis siinä yhteydessä käymään laajemman keskustelun tai kenties pyritään varaamaan ihan erillinen keskustelutuokio

siis jos ja kun evmään otetaan käyttöön uusi rahoitusmuoto eli pankkien suora pääomittaminen niin siinä vaiheessa tavalla taikka toisella muodossa tai toisessa olisi hyvä että eduskunta voisi asian käsitellä

nyt niitten seurauksena ei vain verotus yleensä kiristy vaan jos nyt puhun kotikaupungistani meillä jyväskylässä aletaan sitten polttaa kivihiiltä

arvoisa puhemies

mitä tulee tähän asti käytyyn keskusteluun niin täällä on haikailtu monessa puheenvuorossa sen perään että voi voi kun pitäisi nyt lisätä uusiutuvaa energiaa voi voi kun pitäisi lisätä uusiutuvaa energiaa

sinänsä yhdyn siihen ajatukseen mitä zyskowicz sanoi että pitää sitten meidän yhteisen edun nimissä näin toimia koska näen myös sen kuvan joka aukeaa silloin silmien eteen jos kaikki menee kanttuvei

minä olin ymmärtänyt että nimenomaan se että siinä kajottaisiin tähän elinkeinovapauteen olisi se seikka joka estäisi täyskiellon ottamisen

kohta sen jälkeen kun uusiutuvasta ratkaisut on tehty tarkoitus on että hallitus linjaa päätöksensä myöskin näihin ydinvoimalaitoksiin

mutta samalla arvoisa puhemies toivoisin että hallitus ylipäänsä ryhtyisi entistä voimakkaampiin toimiin eri viranomaisten piirissä nyt nousseitten erilaisten tällaisten epäilyjen poistamiseksi

kysymys on tässä niin sanotun res direktiivin kansallisesta toimeenpanosta siitä että niistä raaka aineista joista voidaan valmistaa nestemäisiä polttoaineita säädetään unionin laajuisesti tällaisella direktiivillä joka direktiivi sitten kansallisesti laitetaan pannaan voimaan ja tässä hallituksen esityksessä juuri on kysymys tästä kansallisesta toimeenpanosta yleiselle eurooppalaiselle direktiiville

maan ääristä kärrätään meille kivihiiltä ja aletaan meillä polttaa sen seurauksena että turpeen jota vähäisemmin käytetään ja puun veroratkaisuja tai tukiratkaisuja muutetaan niitten seurauksena ollaan tämäntapaisessa tilanteessa

nuo perustelut mitkä te toitte esille en tiedä riittävätkö ne tämän täyskiellon torjumiseen

mutta kun katsotaan että se vastuu pitää kantaa ja miten se vastuu kannetaan silloin suomen ei pidä notkua ilman muuta saksan edessä koska saksa tässä tähän asti kaiken määrää ja ottaa kannettavakseen niitä vastuita jotka kuuluvat saksalle ja ranskalle ja yhdysvalloille äskeisen esimerkkini mukaan

seuraava kysymys edustaja huhtasaari

vielä yksi kysymys

ja kannattaa muistaa todellakin että tehot on eri asia ja se sähkön määrä on eri asia

se olisi normaali tie edetä

niin liikennehallinto kuin ympäristöhallinto ja monet muutkin hallinnonalat keksivät kaikennäköisiä esteitä joilla voidaan hidastaa tuulivoiman rakentamista

arvoisa puhemies

ainakin itse olen siihen kovin valmis

mutta nyt niin ei menetelty ymmärrän hyvin minkä takia

arvoisa puhemies

mikä se asiayhteys onkin minulle käy ja niistä mikään ei

energialaitokset tarvitsevat just yhtä paljon sitä energiaraaka ainetta nyt näitten muutamien päivien tai viikkojen aikaan nyt kun ei ole vielä notifioitu virallisesti kuin jos se olisi notifioitu virallisesti

tarvittiin nopeasti tämä ratkaisu kautta koko euroalueen ja niin poispäin mutta jos pala palalta nakerretaan tavallaan kansallisten parlamenttien viimekätistä valtaa niin ei se oikein hyvä ole

totta kai me voimme valiokunnassa käydä nämä läpi mutta sen verran olin yllättynyt teidän kertomastanne että kernaasti olisin kuullut vähän enemmän

kun ei kerran siinä muodossaan mennyt meidän linjamme läpi mitä keskusta esitti niin parempi sitten hylätä tämä hallituksen esitys

olisiko sitten pitänyt rakentaa niinku kaks kol mas osan niin kuin kaksikolmasosasuuruinen ydinvoimalaitos että se olisi mennyt ihan just tasan tarkkaan yhteen

on varmaan monella tavalla hyvä löytää keinoja joilla edistetään nimenomaan niitten liikkumismuotojen käyttöä jotka ovat mahdollisimman vähäpäästöisiä

kysymys on vain nimenomaan nestemäisten polttoaineiden tuotantoon käytettävistä bioraaka aineista

tänne tuli perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja paikalle jonka kanssa käytiin äsken tuolla suuressa valiokunnassa tätä samaa keskustelua ja mielestäni olisi hyvä jos myöskin hän tähän aihealueeseen voisi kommentoida

edustaja haglund kahdella kielellä käytti tähän saakka lyhimmän puheenvuoron

taikka olisiko pitänyt luopua siitä ajatuksesta minkä eduskunta tavoitteena tähän asiaan kirjasi kun sanoi että pitää mitoittaa niin että me kykenemme tuottamaan sen mitä täällä tarvitsemme

jotta nämä bioraaka aineet silloin kun valmistetaan tällaisia nestemäisiä polttoaineita täyttävät tällaiset kestävyyskriteerit kun ne täyttävät sen seurauksena tällaiset polttoaineet nestemäiset polttoaineet kun uusiutuvan direktiivin velvoitteita lasketaan voidaan tässä laskentakaavassa hyväksyä niin kuin kaksinkertaisesti sen velvoitteen täyttämiseksi

kovin paljon se työmäärä näin ollen ei vähene jos lainkaan vähenee

ministeri soini jatkakaa

vähän samasta on kysymys nyt tässä evmssä kuin myöskin tässä kriisinratkaisumekanismissa ja kriisinratkaisurahastossa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä taakka täytyy hoitaa ja kaikki toimet jotka edistävät siihen pääsemistä ovat varmaan tervetulleita

totta kai suomen eduskunta niin kuin eilen keskustelussa kävi ilmi hyvin yksimielisesti ja yksituumaisesti ajaa ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatetta rauhaa ja turvallisuutta

niillä olisi ollut mahdollisuus myydä tämä yhtiö ulkopuolisille ei kuitenkaan kolmansiin maihin vaan suomalaisille tai euroopan unionin jäsenmaissa oleville yrityksille